markkinapuu on tehnyt hyvin kauppansa ja markkinat ovat saaneet riittävästi puuta mutta nimenomaan poltettavan puun tarjonnassa on ollut sillä tavalla vaikeuksia että on hakattu enemmän kuin käyttöpaikat ovat pystyneet ottamaan vastaan

sen tähden niillä muutoksilla joita nyt ollaan tekemässä missään nimessä ei saa vaarantaa luottamusta ja pitkäjänteisyyttä niitten toimijoiden osalta jotka miettivät ja pohtivat tekeekö investointeja joko laitoksiin koneketjuihin tai sinne metsäpäähän

tämä on suuri haaste

jo tämän eduskunnan pitäisi löytää konkreettisia toimia joilla byrokratialuvitusta ja sen kaltaista työtä joka ei kasvata eikä vie eteenpäin yritystä voitaisiin vähentää

haluan lopettaa siihen että eduskunta ei pysty perustamaan työpaikkoja ainoastaan yksityinen sektori sen pystyy tekemään ja se perustaa nämä päätökset nimenomaan tulevaisuuden ennakointiin

arvoisa puhemies

pitää saada uusia työpaikkoja

ei samassa tilanteessa kun kannustetaan tekemään työtä tässä taloudellisessa tilanteessa kyetä tietenkään eläkeläisille tekemään samaa jotain rehellisyyttä pitää olla

niin keskustan vaihtoehtokin lähtee siitä mutta yhtä tärkeä asia on se että kykenemme säilyttämään olemassa olevat työpaikat

on paljon yrityksiä joidenka tase ei riitä vakuuksiin tai ei riitä sen toiminnan pyörittämiseen jota uusien tilauksien saaminen edellyttää

ja sen tähden kun pitää tehdä valintoja politiikkaa pitää tehdä ajassa nyt pitää varmistaa veropohjaa ja sen tähden kannustaa ihmisiä tekemään työtä

sen tähden nimenomaan kotimarkkinoiden toimivuus kotimainen ostopäätös ja nimenomaan kotimaisen toiminnan tukeminen tulevat olemaan seuraavankin vaalikauden yksi keskeinen ja tärkein asia

ja kun ei ole olemassa toimivaa pankkikilpailua pankit eivät halua ottaa riskiä niin meidän pitää löytää jonkinlainen ratkaisu siihen millä sellaisia yrityksiä ja niiden liiketoimintaa voidaan kehittää jotka ovat terveitä jotka parantavat työllisyyttä ja varmistavat olemassa olevien työpaikkojen tulevaisuuden

arvoisa puhemies

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kohtalonkysymys on se millä tavalla saamme aikaan enemmän kasvua uusia työpaikkoja ja sitä kautta kykenemme säilyttämään palveluja

tähän on löydettävä tässä aivan uudessa tilanteessa jonkinlainen keino jolla me voimme tätä riskiä jakaa ja ottaa laajemmille harteille

töitä ja tilauksia tulee entistä enemmän kasoittain ja epäsäännöllisin välein ja sen tähden tarvitaan enemmän joustoa

arvoisa puhemies

allekirjoittaneelle tämä on neljäs kerta kun käsitellään tässä salissa tätä periaateluvan tarkistamista

töitä pitää voida tehdä enemmän silloin kun niitä on tarjolla ja valitettavasti sitten pitää käyttää sitä lomaa ja vapaa aikaa silloin kun näitä yritysten tilauksia ei ole samalla tavalla

kaikkina näinä kertoina allekirjoittanut on yrittänyt toimia niin että voidaan luoda edellytyksiä hyvinvointiyhteiskunnan säilymiselle luoda talouskasvua ottaa huomioon ympäristö ja saada aikaan työpaikkoja

yritysten rahoitus

niin nytkin mutta pakko on kysyä mitä hallitus aikoo vielä tällä vaalikaudella tehdä jotta suomalaisen elinkeinoelämän omistus kiinnostuisi tämänkaltaisista hankkeista ja että suomeen elinkeinoelämä jatkossa voisi investoida entistä enemmän

valitettavasti monien yritysten tuotteet on hinnoiteltu sillä tavalla että ne eivät kestä ylitöinä teettämistä ja sitä rasitusta joka ylitöistä tulee

meillä on liikaa byrokratiaa joka sitoo pienen yrityksen johtajan siihen byrokratian hoitamiseen kun hänen pitäisi hoitaa sitä yritystä kehittää ja viedä eteenpäin

mitenkä sitten saadaan aikaan investointeja enemmän kuin viime vuosina on tapahtunut

kyllä meidän pitää myöskin työvoimaa pystyä käyttämään nykyistä tehokkaammin niin että yritykset kykenevät tekemään tuotteita normaalilla palkalla eikä ylitöinä

täällä aiemmin puhuttiin yrittäjyydestä

pitää löytyä keinoja joilla yrittäjyyttä jo ala asteelta eteenpäin viedään niin että tehdään houkuttelevammaksi yrittäjyys joilla opetetaan ja joilla kannustetaan yrittämään monella eri tavalla niin että yhä useampi suomalainen tulevaisuudessa ottaa vastuun itsensä ja mahdollisesti toisenkin yrittämisestä

nämä ovat niitä keskeisiä kysymyksiä joita me joudumme ratkaisemaan

arvoisa puhemies

liian harvoin meillä on ollut mahdollisuus tehdä täällä päätöksiä joilla voimme edistää sekä sähköntuotannon omavaraisuutta että huoltovarmuutta ja luoda niille edellytyksiä ja nyt voimme tehdä

mitä pikemmin löydämme niihin ratkaisun sitä paremmin voimme varmistaa että saamme aikaan tilanteen jossa velkaantuminen tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana saadaan hallintaan

herra puhemies

suomen valtiota ja altia oytä vaivaa oikeastaan sama tauti

ja on erityisen tärkeää että meillä suomessa on valtavasti yksityisiä hankkeita valmiina jotka odottavat nimenomaan tämänkaltaisia päätöksiä

on heikko kasvu korkea työttömyys velkaantuminen jatkuu ja investointitaso on vaatimaton

kysynkin ministeri vapaavuorelta

onko teillä ja hallituksella tarkoitus vielä tällä vaalikaudella tuoda jotain jolla saadaan näitä odottavia hankkeita tämän yhden ison hankkeen perässä käynnistymään

siksi on hyvä että hallitus vaihtuu

odotukset seuraavan hallituksen ohjelmalle toivottavasti ovat kunnianhimoisemmat ja sen kaltaiset jolla kasvua investointeja ja työllisyyttä voidaan parantaa

jos hallitus on päätynyt siihen että se ei ole valmis satsaamaan tähän yhtiöön niin vähintä olisi ollut se että olisi selvitetty onko olemassa sellaisia kumppaneita sellaisia partnereita jotka toimivat samalla alueella joiden harteita levittämällä olisi voitu turvata ne mahdollisuudet joita suomalaisella elintarvikeklusterilla on

jos taas tämä myydään ja ostaja on sen kaltainen että se lähtee tervehdyttämään yhtiötä se pilkkoo yhtiön myy nopeassa tahdissa pois siitä tiettyjä osia silloin menetetään se tuotekehitysverkko joka tällä klusterilla on olemassa ja muutaman vuoden päästä voidaan todeta että menetettiin taas satoja ja satoja työpaikkoja

elävässä elämässä työn tarjontaan viime aikoina on alkanut vaikuttaa erityisesti suomessa toimivien pankkien toimintatavan muutos

pankkien luotonanto on vaikeutunut marginaalit korot ovat vaikuttaneet siihen että erityisesti heikommassa palkkatasossa olevaa työtä ei ole voinut jatkaa vaikka kysymys on ollut nimenomaan sopimuspalkoista

siksi vähintä on toistan että pitää nopeasti selvittää löytyykö muiden alalla toimivien yhtiöiden osalta mahdollisuutta yhdistää voimavaroja ja saada aikaan lisäkasvua investointeja työllisyyttä

ja kun päätöksiä pitää tehdä ajassa tilanne on muuttunut pankit ovat entistä kriittisempiä eivät ota riskejä niin sen tähden tarvitaan jonkinlainen rahasto

eilen jo kysyin pitääkö tämä budjettikirja sisällään joitakin toimia joilla voitaisiin varmistaa pk sektorin olemassa olevia ja tulevia työpaikkoja

samalla voimme vaikuttaa siihen että tänne tuodaan vähemmän elintarvikkeita ja myös vientiin saadaan lisäponnistuksia

täällä on puhuttu paljon työstä työllisyydestä ja investoinneista

kun täällä on todettu että valtio velkaantuu niin vaikka kysymyksessä on ihan eri mittaluokan asiat kyllä pitäisi vakavammin puuttua siihen mitenkä voitaisiin vaikuttaa siihen että tätä korvaustasoa voitaisiin vähentää

haluaisin muistuttaa että monissa suomalaisissa yrityksissä jotka toimivat suomessa on joko ulkolainen hallituksen jäsen tai useampia tai ulkolainen toimitusjohtaja

heille merkitsee ennustettavuus

varhemmin puuttumalla ennalta ehkäisemällä toimia niin että näitä varoja tällä tavalla ei tarvitse käyttää

heidän pitää tietää mitenkä meillä työmarkkinat mitenkä meillä verotus mitenkä meillä julkinen velka kehittyy

arvoisa puhemies

meidän pitäisi pystyä täällä luomaan sen kaltaisia edellytyksiä että tänne investoitaisiin jota kautta syntyisi tätä uutta työtä ja työllisyyttä

toivoisinkin että tässä keskustelussa enemmän puhuttaisiin siitä miksi meille ei ole syntynyt investointeja miksi ei ole parempaa työllisyyttä ja sen tähden yrittäisimme ponnistella että olisi enemmän ennustettavuutta niin että tänne jatkossa tulisi investointeja ja parempaa työllisyyttä

jokainen tietää että ei tällä kehyksellä eikä näillä voimavaroilla pystytä tarjoamaan edellytyksiä suomalaiselle elinkeinotoiminnalle

pitää rohkaista yrityksiä aloittamaan erilaisia investointeja ja sille ydinkysymys on että meillä on pitkäjänteinen uskottava veropolitiikka meillä on pitkäjänteinen uskottava talouspolitiikka ja sen tähden meidän kaikkien pitää yrittää toimia niin että myöskin työehdoista ja palkoista voidaan sopia ja saada aikaan asioita jotka lisäävät tuottavuutta

kun pitää luoda edellytyksiä ensimmäisiä edellytyksiä on että voidaan liikkua tavara voi kulkea nopeasti

minusta yhteinen asia on kuitenkin se että tuetaan sitä tulevaa hallituksen esitystä jolla löydetään uudet toimintatavat joilla sitten uudet ja vanhat puolueet voivat lähteä toteuttamaan tältä pohjalta entistä läpinäkyvämpää entistä uskottavampaa ja sellaista kansanvaltaa että tännekin tulevaisuudessa on entistä enemmän halukkaita tulijoita

arvoisa puhemies

ei se työntekijä odota sitä tarviketta tai raaka ainetta jonka hän tarvitsee siinä työssään

muutama fakta

suomalaisille tärkein asia on terveys ja turvallisuus

suomalaiset luottavat julkisiin palveluihin ja jotta tämä jatkossakin on mahdollista mitä lähempänä ihminen voi vaikuttaa itseään koskeviin palveluihin sitä enemmän se lisää terveyttä ja turvallisuutta

itsekin olen sitä mieltä että laman taakka pitää jakaa sen jälkeen kun tästä on päästy eteenpäin oikeudenmukaisemmin ja nimenomaan meiltä hyvätuloisilta pitää ottaa enemmän

tämän hetken suuri pelkoa edistävä kysymys on se että päätösvalta siirtyy ihmisiltä turhan pitkälle ja etäälle ja kauaksi ja tämä etäännyttää sitä turvallisuutta ja nimenomaan terveyttä

kuitenkin ne urakat jotka on solmittu ovat jääneet selvästi tämän alle

sen tähden se suuri kysymys on pystymmekö tällä uudistuksella turvaamaan ihmisten turvallisuutta ja terveyttä

vähintä on että hallitus seuraavassa lisäbudjetissa osoittaa tämän säästyvän rahan toteutuneiden urakoiden ja tilausvaltuuden erotuksen niille liikenneturvallisuuden kannalta herkille ja vaarallisille alueille joita tämän hankkeen toteuttamisen jälkeenkin tällä yhteysvälillä on olemassa

ja arvoisa ministeri virkkunen eivät valtuustot maksa julkisia palveluja

arvoisa puhemies

suomalaisen hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää kasvua ja kannattavaa työtä

yritysjohtajilla ja pk yrittäjillä menee turhaan aikaa vastata erilaisiin viranomaisten kysymyksiin ja laatia erilaisia luvituksia kun pitäisi johtaa yritystä ja kehittää niitä asioita joilla luodaan lisäkasvua ja luodaan työllisyyttä

mitä senkaltaisia toimia tässä budjettikirjassa on joilla yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan

ottaisimme velkaa joka toinen päivä vähintään miljoona euroa päivässä vähemmän keräisimme reilun miljardin enemmän veroja mutta oikeudenmukaisesti torjuisimme osan kataisen hallituksen lupaamista ylisuurista velkarahalla rahoitettavista veronkevennyksistä

arvoisa puhemies

minun metsieni suurin uhka viime vuosina on ollut myrskyt ja hyönteiset

näin kerätyillä verorahoilla hillitsisimme valtion velkaantumista turvaisimme ihmisten kannalta tärkeitä palveluja kaikkialla suomessa sekä ennen kaikkea panostaisimme uuteen kasvuun ja työllisyyteen

kannustaisin kuitenkin valiokuntia jotka edistävät tätä selontekoa löytämään keinoja joilla metsien nykyistä laajempaa hyödyntämistä voitaisiin suorittaa ja erityisesti niin että mekaanisen metsäteollisuuden tuotteille löydettäisiin uutta kysyntää koska meidän metsänomistajien kantorahatulot tulevat järeimmistä suurimmista puista

kataisen hallitus on ajamassa itseään umpikujaan

ellei tämä toiminta ole kannattavaa ei meidän kannata muodostaa uusia metsiä taimikoita hoitaa nuoria metsiä koska niistä ei synny kantorahatuloja

pääministeri katainen on luvannut lisätoimia vasta puolen vuoden päästä

arvoisa puhemies

rahasta on aina ollut pula ja tulee olemaan

arvoisa puhemies

suomen metsien kestävyyden ja hyvän terveydentilan ylläpitämiseksi meille on laadittu kansallinen metsäohjelma ja ohjelman vauhdittamiseksi täällä on aikanaan hyväksytty kestävän metsätalouden rahoituslaki ja myös hyväksytty uusiutuvan energian ohjelma

hallitus aikoo taloudellisen tilanteen niin vaatiessa tasapainottaa taloutta puolet veronkiristyksillä ja puolet leikkauksilla

kyllä meidän pitää kantaa huoli nuorista perheistä joilla on lapsia joilla on perheen perustamisesta johtuvia kustannuksia asunnosta johtuvia kustannuksia

hallituksen jääräpäisesti ajama kuntauudistus on tästä hyvä esimerkki

kahteen asiaan

itse olisin valmis kantamaan korkeampaa veroa kuin esimerkiksi lapseni jotka ovat aktiivityössä ja joilla on perhe vedettävänä perässä

jos hallitus ei tule järkiinsä monien syrjäisten alueiden ihmisiltä menevät mahdollisuudet laadukkaisiin terveys ja koulupalveluihin

arvoisa puhemies

ministeri kyllönen totesitte että hallituksessa tehtiin yhdessä tietoinen päätös

tässä on selkeä arvovalinta

merkittävä osa tämän päivän puukau pasta käy niin että hakkarainen antaa valtakirjan allekirjoittaneelle joka jättää metsänkäyttöilmoituksen ja vie sen puukaupan sähköiseen markkinapaikkaan jossa se välttämättä ei kovin montaa tuntia tai päivää kestä kun syntyy kauppa ja silloin asetan sille leimikolle hintapyynnön ja sillä hintapyynnöllä ostaja sen ostaa tai ei osta

ymmärsittekö te kun te vähensitte yksityisteiden määrärahoja että tämä määrärahan vähennys koskettaa merkittävästi elintarvikeklusteria suomalaista metsäteollisuusklusteria ja myöskin huoltovarmuutta

nyt tämä pieni liikkumavara suunnataan nimenomaan työn tekemisen innostamiseksi

jokainen suomalainen tulee kärsimään siitä että yksityistien viimeisessä päässä olevan tilan edellytykset heikkenevät ja kun samaan aikaan kaikki muut jäsenvaltiot eussa puolustavat omia sisämarkkinoita yrittävät löytää tukia joilla tukevat omaa elintarviketaloutta ja omaa metsäklusteria miksi te teitte tämänkaltaisen päätöksen

jos leikkauksiin joudutaan perusturvasta ja peruspalveluista ei voi tinkiä

minäkin haluan yhtyä niihin kiitoksiin joita talousvaliokunnan herra puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ansaitsevat käsittelyn pohjana olevasta mietintöluonnoksesta

sitten toinen asia

kymmenkunta vuotta sitten metsänhoitoyhdistysten tuloista jopa puolet syntyi metsänhoitomaksuista tällä hetkellä parhaillaan puhutaan enää muutamasta prosentista

suomi on ratkaisemassa ensinnä ilmastolliset syyt

emme kiristäisi jokapäiväisessä elämässä tärkeää ruuan lääkkeiden sähkön ja polttoaineiden verotusta

toisaalta se varmistaa kohtuuhintaisen sähkön ja lämmöntuotannon ja samalla ottaa huomioon kaikki ne tarpeet joita suomalainen työ tulevaisuudessa edellyttää eli on energiaa on saatavuus on kotimaista ja näin varmistetaan alueellinen tasavertaisuus valtakunnan eri osissa

mutta mitä pienempi yhdistys sitä pienempää työvalikoima ja palvelutarjonta ja silloin tämän metsänhoitomaksun merkitys on suurempi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uuden kasvun jarruna on hallituksen vähäinen into panostaa uuteen kasvuun yrittäjyyteen ja uusien työpaikkojen syntymiseen